kotihoidon tukijärjestelmä pitää työttömyystilastot parempina ja on kustannuksiltaan työttömyyskorvausjärjestelmää edullisempi

miten tällainen määrä olisi järjestettävissä uusia hoitopaikkoja

kunnat ja kaupungit niiden varallisuudesta riippumatta olisivat täysin mahdottoman tilanteen edessä

kotikuntamaakunta malli on keskustan vaihtoehto kuntauudistukselle mutta senkin osalta me tunnemme suurta myötämielisyyttä hallituspuolueita kohtaan ja olemme esittäneet sen yksityiskohtien valmistelua parlamentaariselta pohjalta

vai elääkö hallituksen keskuudessa sellainen luulo että tällä toimenpiteellä voidaan uudistaa kuntarakennetta hallituksen tahdon mukaisesti

tietojärjestelmien yhtenäistäminen on monien laskelmien mukaan hanke joka säästäisi satoja miljoonia euroja vuodessa ja kuten tiedämme niin sillä puolella pitäisi kiireesti tehdä merkittäviä ratkaisuja että näissä asioissa päästäisiin eteenpäin

useampilapsisissa perheissä kotihoito nuorempien lasten osalta on mahdollistanut myös sen että kotona oleva vanhempi on voinut tukea kouluiässä olevien lasten koulunkäyntiä alkuvuosina ja se on antanut mahdollisuuden myös siihen etteivät kouluiässä olevat lapset tarvitse koulun tarjoamaa aamu tai iltapäivähoitoa

vielä ihan lopuksi kannan huolta maakuntien lentoliikenteen turvaamisesta

vaasan vaalipiirissä tällä hetkellä kruunupyyn kenttä on yksi sellainen jonka lentoliikenne tulee turvata

arvoisa puhemies

se on merkki siitä että finnair on strategiassaan lähtenyt nostamaan merkittävästi hintatasoa kun kilpailu on puuttunut

se olisi vastoin lapsen etua perheen etua vanhempien työnantajan etua sekä vastoin kuntien etua ja kuntien mahdollisuuksia vastata päivähoitovelvoitteeseen

perheissä tapahtuvat lasten hoitosuunnitelmat ajatellaan usein paljon pidemmällä aikajänteellä kuin teidän hallituksenne mahdollinen kestoaika on

perheitä ei saa rangaista ideologisilla mieltymyksillä vaan perheet tulee nähdä yhteiskunnan puolueista riippumattomana voimavarana

tuossa hallitusohjelmassa monessa yhteydessä viitataan siihen että alueellinen saatavuus turvataan

onko se maakunta vai onko se yhä suurempi alue

vai riittääkö siihen esimerkiksi paras hankkeessa muodostettujen yhteistoiminta alueiden muodostama aluekokonaisuus niin että ne etäisyydet eivät muodostuisi ihmisille liian pitkiksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

uusjaolla on vaikutettu merkittävästi maatalouden rakennekehitykseen maankäytön suunnitteluun ja maankäytön toteutukseen viljelytekniikan kehittymiseen ja myöskin sitten verotuksellisiin tekijöihin

nuorten valmentavaa työvoimakoulutusta edistetään ja sitä suunnataan perusopetuksen tai ylioppilastutkinnon jälkeiseen vaiheeseen

tänään kun valtioneuvosto antoi vastauksen tähän välikysymykseen vastauksen lopussa pääministeri toivoi esityksiä talouden ja työllisyyden kohentamiseen

se alkoi sillä kun virkamiestyöryhmän kuntakarttauudistus tuli julkisuuteen suomen kuvalehden vuotona ja nyt sitten meillä on myöhemmin tullut kutakuinkin samansisältöinen lopullinen kartta ja siihen sisältyvä selvitysosa

pirstaleiset tilakokonaisuudet on kyetty kokoamaan selkeiksi kokonaisuuksiksi joista on tullut selkeää taloudellista hyötyä varsinaisille tiloille

tämä toteamus on ollut nähtävissä myöskin hallituspuolueiden omista riveistä

kartan julkistuksella monet sen lopputulostakin perustelleet näkökulmat menettivät kuitenkin merkityksensä

hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi oli todettu kuntauudistuksen toteuttaminen

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

lisätalousarviossa päätetyt toimenpiteet nuorten työllisyys ja koulutustilanteen parantamiseksi ovat oikean suuntaisia olkoonkin että ne kasvattavat kuntien menoja entisestään

toinen keskeinen on sote uudistus joka oppositiopuolueiden myötävaikutuksella on todennäköisesti saapumassa maaliin mutta se nähdään vasta myöhemmin

tänään vastauksessa viitattiin myös aikaisempien hallitusten ja erityisesti pääministeri vanhasen hallituksen ratkaisuihin

hän ei tähän kysymykseen vastannut ja huomionarvoista on myös se että kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja edustaja hiltunen on esittänyt kirjallisesti tämän kysymyksen kuntaliiton puolesta urpilaiselle mutta ratkaisua tähän asiaan ei ole tullut

nämä molemmat lukukokonaisuudet osoittavat sen että uusjaolle on edelleen suomessa tarvetta ja siksi pidän hämmästyttävänä sitä että nyt tässä yhteydessä ollaan supistamassa tätä tukea näin merkittävässä määrin

tarkempi karttaesitykseen paneutuminen tuo esille useita linjausesityksiä jotka rikkoisivat ihmisten luontaista asiointisuuntaa ja jo toimivia yhteistyöasetelmia

oppisopimuskoulutuksen toteuttamisen tulee kuulua valtion vastuulle ei kunnille

valtionosuuksia esitetään korotettavaksi oppilasmäärien lisäämiseksi ammatillisessa peruskoulutuksessa ja lisätään myös oppilaitosmuotoista ammatillista lisäkoulutusta

myös sitä että maa ja metsätalousministeriöltä siirtyy käytännössä vastuu maanmittauslaitokselle pidän tarpeettomana koska epäilen että maanmittauslaitoksella asiantuntemusta maatalouden rakenteen kannalta ei ole niin merkittävästi kuin sitä asiantuntemusta joka keskittyy näihin varsinaisiin mittaustehtäviin

se on kuulunut myös kuntakentällä leviävän kuntakapinan kautta

luulisi hallituspuolueiden antavan arvoa edes omista puolueistaan tuleville viesteille

kuntien rahoitusjärjestelmää on uudistettava verotulopohjaa laajentamalla sellaisilla verotuloilla jotka ovat kertymältään vakaita ja liittyvät läheisesti kuntien omaan toimintaan

etelä pohjanmaan maakuntatilaisuudessa kovimmat vastustukset esitykselle tulivat nimenomaan kokoomuslaisten kuntapäättäjien joukosta

suomen jokaisen kunnan ja kaupunginhallituksen pöydän ympäriltä löytyy enemmän kuntapuolen kokemusta kuin on maan hallituksen ministereiden yhteenlaskettu kuntakokemus

arvoisa rouva puhemies

kun katsotaan meidän teollisuuden rakennetta käytännössä meiltä on käyttötavarateollisuus poistunut ja meidän vientiteollisuutemme nojaa vahvasti muualla tehtäviin investointeihin elikkä meillä on investointiteollisuutta

hyvin ovat myös kunnostautuneet kokoomuslaiset kansanedustajat

se ei voi kuitenkaan tapahtua kunnissa vain ja ainoastaan säästämällä tai tehtäviä karsimalla tai kunnallisveroa kiristämällä

kunnissa ei pidetä kuntien lukumäärää ensisijaisena kysymyksenä lakisääteisistä velvoitteista selviytymisessä ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa

esimerkiksi kuntien yhteisövero osuus on mielestäni säilytettävä nyt korotetulla tasolla ja osa pääomaveron tuosta olisi siirrettävä kunnille

tähän saakka pidettyjen tilaisuuksien yksiselitteinen kanta on ollut varsin kielteinen enkä usko että loppukierroskaan tuo palautteeseen muutosta

suurin ongelma on palveluja ohjaavien lakisääteisten velvoitteiden ja taloudellisten voimavarojen välinen epätasapaino jonka aiheuttajaksi on nousemassa valtio siksi että se leikkaa merkittävästi rahoitusosuuttaan ja on enimmäkseen kiinnostunut vain kuntien rajapyykkien siirtelystä

myös ympäristöteknologian puolella meillä on huippuyrityksiä joiden tuotteista on vientituotteiksi

valitettavaa on lisäksi se että valtionosuudet eivät ole korottuneet tarvetta vastaaviksi

hallitus ja erityisesti hallituspuolueiden edustajat ovat eri yhteyksissä todenneet että hallitusohjelman kuntaosuus on sama kuin kuntaliiton kanta ja että siihen olisi myös keskusta sitoutunut kuntaliiton kautta

jatkossa valtion tulisikin rahoittaa sataprosenttisesti kunnille määrätyt tehtävät

trendit ovat yleisesti hyväksyttyjä mutta niiden hyväksymisestä ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä että pitää tehdä juuri kaavaillun mukainen kuntarakenneuudistus

täällä monissa puheenvuoroissa on kannettu suurta huolta telakkateollisuuden tilanteesta ja ellei näitä tukitoimenpiteitä kohdisteta telakkateollisuudelle on suurena vaarana se että meille merkittävä teollisuuden ala poistuu suomesta

kuntaliiton yksimielinen kuntalinjaus on ollut kolmijakoinen toisin kuin kataisen hallituksen ohjelma

ensinnäkin pääkaupunkiseutu helsinki ja sen ympäristö tulee käsitellä erilliskysymyksenä toiseksi kehittyvät kaupunkiseudut jotka voivat perustua työssäkäyntialueisiin ja kolmanneksi yhteistoimintaan nojautuvat niin sanotut piirikunnat alueilla joilla vahvaa peruskuntaa ei voida muodostaa

tästä huolimatta osa työmarkkinaosapuolista ei halunnut asettaa edes tavoitteita kilpailukyvyn parantamiseen

kysymyksiä herättää myös se mitä tulee tapahtumaan niille kuntien vastauksille jotka eivät ole kysymyksille myönteisiä tai ovat kysymyksiä kyseenalaistavia

meidän on syytä muistaa työllisyyden parantamisessa se että pieni ja keskisuuri teollisuus on se missä on kasvun mahdollisuudet

siksi niin tässä yhteydessä kuin sitten jatkossakin on tarkoin seurattava niitä toimenpiteitä joilla telakkateollisuus ja sen merkittävä alihankintateollisuus voidaan suomessa pitää

hallitus oli varsin pitkämielinen avasi tämän mahdollisuuden useasti ja nyt tänään kuulimme pääministerin puheenvuoron jo neljännen kerran tämä mahdollisuus on nyt työmarkkinaosapuolille annettu

tänä päivänä suomeen ei perusteta enää yksittäisiä yrityksiä kerralla niin että siellä otettaisiin ison joukon kymmenien työntekijöiden verokirjat kerralla käyttöön vaan yritykset kasvavat pikkuhiljaa ja tarjoavat sitä työtä sitten kasvunsa mukaan

lausunnon antamista kuntarakennetyöryhmän raportista hankaloittaa se että sosiaali ja terveyspalveluiden palvelurakenneselvitys on tulossa vasta toukokuun lopussa ja opetus ja kulttuuriministeriön rakenneselvitys toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta on tulossa alkusyksyyn mennessä

kun hallitus ei saanut työmarkkinaosapuolilta mitään ehdotuksia niin hallitus julkisti omat esityksensä kilpailukyvyn parantamisesta ja ne ovat nyt sitten täällä olleet tänään laajassa käsittelyssä

arvoisa puhemies

verotuksen yrittäjävähennys olisi yksi semmoinen toimenpide jolla voitaisiin kasvua ja työllisyyttä parantaa samoin ensimmäisen työntekijän palkkatuki ja tuotannollisten investointien vapaa poisto oikeus

hallitus on sitoutunut ohjelmaansa jossa vahva peruskunta määritellään kunnaksi joka muodostuu työssäkäyntialueesta ja on riittävän suuri pystyäkseen vastaamaan peruspalveluistaan vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativaa sosiaalihuoltoa lukuun ottamatta

ehkä julkisuudessa yksi eniten keskustelua aiheuttanut on ollut hallituksen esitys sunnuntai ja ylityökorvausten leikkaamisista ja hyvä niin

helpompaa olisi antaa lausunto mikäli tiedettäisiin edellä mainitut kannat ja myös kuntauudistukseen liittyvät kuntien tehtävien arviointi sekä linjaukset valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta

nyt esitetty aikataulu lausuntokierroksesta ei mahdollista kunnan sisäisen tahtotilan kartoitusta eikä myöskään kaavaillun uuden kunnan kuntien välistä keskustelua ennen lausunnon määräaikaa

suomessa on jokaiseen sairaanhoitopiiriin ja keskussairaalaan investoitu satoja miljoonia euroja niin rakennuksiin kuin henkilöstöönkin

myöskin katugallupit aikaisemmin antoivat lomarahojen leikkaukselle varsin suosiollisen hyväksynnän

tuossa keskusteluosuudessa nostin esille tämän valtion omaisuuden myynnin ja haluan painottaa vielä tässäkin yh teydessä sitä että kun me tiedämme kaikki että valtion rahat ovat vähissä niin tällöin tulisi valtion omaisuutta hoitaa niin että toissijaisiin kohteisiin ei tätä omaisuutta käytettäisi

on hyvin ymmärrettävää että niin hoitohenkilökunnan poliisien palomiestenkin kuin muiden kannalta joiden palkasta merkittävä osa tulee sunnuntai ja ylityökorvauksista jotka ovat osa sitä ääneen mihin heidän kannaltaan se aikaisempi vaihtoehto olisi ollut huono

tämä aiheuttaisi suuren investointitarpeen kunnissa tehdä uusia tiloja uusia tehtäviä varten

liitokset ovat merkinneet keskittymisaallon liikkeellelähtöä

moni yrittäjä on saanut kärsiä nahoissaan kiinteistöjen arvon alentumisesta osaavan työvoiman saannin heikentymisestä ja asiakkaiden katoamisesta suurempiin ostoskeskuksiin

arvoisa puhemies

kunnissa viranhaltijat ja päättäjät elävät nyt suuren epävarmuuden tilassa

itse pidän sitä tarpeettomana koska kustannuskilpailukykyä parantavat vaihtoehdot tulevat sitten aikanaan lakiesitysten muodossa käsittelyyn

normaalisti kunnissa on viimeistään elokuussa annettu hallintokunnille budjettiraamit joiden myötä lautakunnillakin on ollut mahdollisuus ennen hallitusta ja valtuustoa vaikuttaa ja sitoutua seuraavan vuoden talousarvioon

lisäksi tiedonannon käsittely valiokunnissa tässä vaiheessa on tarpeeton myös siksi että hallitus on pitänyt edelleen mahdollisuutena työmarkkinaosapuolille esittää omia korvaavia toimenpiteitä näille toimille

kunnat pääsevät tekemään omia budjettejaan vasta loka kuun puolenvälin jälkeen

arvoisa ministeri kiitoksia hyvästä puheenvuorosta ja myöskin niistä kiitoksista joita osoititte maa ja metsätalousvaliokunnalle

herra puhemies

lähes kaikissa kunnissa paras hankkeen myötä ovat liitosasiat sisäänajovaiheessa ja yhteistoiminta alueilla vasta ensimmäiset vuodet menossa

vaikka kuinka tarkoin katselin näitä asiapapereita niin näissä ei puhuttu kyllä sanaakaan koulutusleikkauksista eikä päivähoidon osuudesta joten tuntuu siltä että nyt tässä yhteydessä on monia asioita seattu tarpeettomasti